kehitysyhteistyössä kansalaisjärjestöjen muun muassa pakolaisleireillä tekemän työn tukeminen on nyt entistä tarpeellisempaa

liikenneyhteyksien heikkeneminen rapauttaa maakuntien edellytyksiä houkutella yritysinvestointeja työvoimaa opiskelijoita ja matkailijoita

mielestämme pieneläkeläisten asumistuen leikkaus tulee poistaa kokonaan

edellinen hallitus linjasi liikennepoliittisessa selonteossaan että suomen aluerakennetta kehitetään monikeskuksisena ja verkottuvana sekä hyviin liikenneyhteyksiin perustuvana kokonaisuutena

haja asutusalueiden junavuorojen lakkauttaminen on tullut täytenä yllätyksenä

keuruu nurmes lieksa vilppula ähtäri siuntio ja moni muu paikkakunta jää kokonaan ilman junayhteyttä

lakkautettavien linjojen lisäksi junavuoroja vähennetään useilla reiteillä kuten iisalmessa ja varkaudessa

ilmoitus haja asutusalueiden junavuorojen lakkauttamisesta tuli alkusyksystä täytenä yllätyksenä

vaikka esitys toisi säästöjä aiheuttaa se samalla vakavan iskun paikalliseen elinkeinotoimintaan ja ihmisten mahdollisuuksiin ottaa työtä vastaan toiselta paikkakunnalta

keuruu nurmes lieksa vilppula ähtäri siuntio ja moni muu paikkakunta jää kokonaan ilman junayhteyttä

maatalouden maksuvalmiuskriisi kertaantuu kun esimerkiksi koneurakoitsijat odottavat milloin viljelijät pystyvät maksamaan heille tehdyistä töistä

toivottavasti hallitus ei ole unohtanut että kaikki suomalaiset eivät asu helsingissä